tämä pienpuun energiatuki on kuitenkin käytettävissä vasta eun hyväksyttyä sen

ennen kaikkea yksilön vastuuta ja asemaa on jatkossa vahvistettava jotta hyvinvointivaltiomme voisi pysyä jollain lailla kasassa

lainsäädännöllä me rakennamme tukiverkon jonka läpi ei annettaisi kenenkään pudota

rakenteelliset uudistukset ovat sen sijaan erittäin tervetulleita

täällä on käyty pitkä ja jopa vähän yllättävänkin rakentava keskustelu tästä velkaantumiskehityksen taittamisesta

tämän lisäksi jokaisen on otettava otetta omasta elämästään ja pidettävä huolta siitä että hyvinvointivaltiomme varmistavalla järjestelmällä on annettavaa vielä tulevillekin sukupolville

tämä tavoitehan suomen velkaantumiskehityksen kääntämiseksi on hallituksella ollut ihan kirkkaana mielessä kun hallitus on tehnyt tämän rakennepakettinsa joka nyt on esitelty eduskunnalle

velkaantumiskehityksen kääntäminen on äärimmäisen tärkeä tavoite jotta lapsemme ja lastenlapsemme eivät joudu näitten meidän ottamiemme velkojen maksajiksi

tästä syystä vapaaehtoinen maanpuolustus on erityisen tärkeässä asemassa tulevaisuudessa tämän syntyvän vajeen paikkaamisessa

on hyvä huomioida että rakenteisiin kohdistuvat säästöt ovat pysyviä mutta useat toimintaan ja hankintoihin liittyvät säästöt vain tilapäisiä

arvoisa herra puhemies

tuolloin eduskunta edellytti seikkaperäistä arviota tulevista muutoksista ja kun eduskunta näin edellytti varsinkin jos rahoitusta leikataan talous ja finanssikriisin johdosta nyt taitaa olla se tilanne

arvoisa puhemies

sopeuttamisen kohteista voidaan kiistellä mutta ainoa totuus on kuitenkin se että leikkaukset ovat nyt välttämättömiä

työelämästä siirtyy lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä parhaillaan eläkkeelle kuin mitä nuoria ikäluokkia tulee työelämään heidän tilalleen

yleensäkin on muistettava että tarvitsemme säästöjen ohella kipeästi ja erittäin nopeasti myös kasvun kannustimia

nimittäin olen lämpimästi kannattamassa kaikkien sellaisten ratojen sähköistämistä joitten hyötykustannus taso vaan suinkin riittää varsinkin kun nyt on päätetty jo sähköistää sekä vaasan ja seinäjoen välinen rataosuus jonka hyötykustannus suhde on todellakin

kriisitietoisuus on nyt vihdoinkin selvästi lisääntynyt myös maan johtavien poliitikkojen keskuudessa ja hallitus onkin rakennepaketillaan nyt pyrkinyt korjaamaan tätä uhkaavaa vakavaa tilannetta

mutta täytyy muistaa että tällä tavalla näitten kuvien perusteella ei koko tätä tuotantoa ei koko tätä sikataloutta pidä nyt syyllistää ja osoittaa sormella

on aivan varma asia että nämä tilat eivät ole tuotantotiloja

oikeudenmukaisempi ja perhepoliittisesti kestävämpi ratkaisu onkin jättää kotihoidon tuki nykyiselleen ja sen sijaan rajoittaa subjektiivista päivähoito oikeutta

yrittäminen ja kaikenlaiset tuotannolliset investoinnit on saatava jälleen houkutteleviksi

paketti sisältää paljon pieniä ja yksittäisiä muutaman miljoonan euron sopeutustoimia mutta tosiasiassa tarvittaisiin paljon vaikuttavampia toimenpiteitä

siis sen näkee niistä kuvista

sitten toinen erikoinen sähköistämisoperaatio tehdään tuolla pohjois suomessa nimittäin rovaniemikemijärvi radan sähköistäminen josta emme saaneet valtiovarainvaliokunnassa pyytämälläkään tätä hyötykustannus arvoa

suomesta on saatava kilpailukykyinen maa jotta turvaamme kansantaloudellemme tärkeät vientitulot ja näin myös valtion tulot joista myös esimerkiksi puolustusvoimat tulevaisuudessakin rahoitetaan

on erittäin hyvä että tänne etelä suomeenkin joskus tehtäisiin jotakin sellaista kuten esimerkiksi tässä tapauksessa ed

tätä kontaktia saadakseen lasta ei kuitenkaan tarvitse jättää kokopäiväiseen päivähoitoon

kunnat ovat nimittäin jo pitkään eläneet niukkuudessa ainakin useimmat suomen kunnat ja tehneet jo mahdollisuuksiensa mukaan tarvittavia toimenpiteitä kalliin laitoshoidon vähentämiseksi

valitettavasti tällä hetkellä seurakunnilla ei välttämättä ole kuitenkaan mahdollisuutta järjestää halukkaille kerhoa kun yksinkertaisesti tulijoita ei nykyjärjestelmän takia ole tarpeeksi

herra puhemies

yksi iso rakenteellinen uudistus tulisi kohdistaa työelämään

päiväkoti tarjoaa ensisijaisesti hoitoa josta varhaiskasvatus saattaa olla vain muutamia tunteja tai vain pieni osa ylipäätään päivässä

herra puhemies

subjektiivista päivähoito oikeutta pitäisi tarkastella sen sijaan siitä näkökulmasta että vastuu alle kouluikäisten lasten kokopäivähoidosta on siirretty pois perheiltä

järjestely heikentää myös sisarusten välistä kiintymyssuhdetta ja saattaa aiheuttaa ristiriitaakin perheen lasten välille

tämä valtion tilinpäätöskertomus ansaitsisi kyllä vähintään yhtä paljon huomiota kuin budjetin lähetekeskustelu tai budjetin palautekeskustelu koska itse asiassa tämä tilinpäätöksen tarkastelu edellisen vuoden tilinpäätöksen tarkastelu luo pohjaa seuraavien budjettien valmistumiselle

on selvää että yritysten kilpailukyky kärsii näistä toimenpiteistä koko ajan ja sitä myöten yhä useampi työpaikka ollaan vaarassa menettää

lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta mutta ei välttämättä kokoaikaisesti päiväkodissa sillä monilla vaihtoehtoisilla menetelmillä voidaan saavuttaa sama päämäärä

siksi on ollut tarkastusvaliokunnan koko olemassaolon ajan tarkastusvaliokunnan oikeastaan ehdottomana vaatimuksena että tämä tilinpäätöskertomus käsiteltäisiin eduskunnassa keväällä sillä aikataululla että tämän käsittelyn yhteydessä saadut havainnot saadut tiedot voitaisiin hyödyntää seuraavan vuoden valtion budjettia laadittaessa

tällä me todella voimme järkeistää resurssiemme käyttöä ja säästää myös kuntien varoin edustaja kaikkonen koska poissaolot edustajat varoja

nyt kun tämä käsittely on viivästynyt näinkin paljon kuin tänä vuonna niin tuskin näitä tietoja mitä tällä kertaa on saatu paljon ehditään hyödyntää ensi vuoden budjettia valmisteltaessa

hyvät kollegat me joudumme painimaan näitten ongelmien kanssa suomessa vielä pitkään

me olemme niin kehitysmaa siis tosiasia on se että suomi on tietojärjestelmien osalta kehitysmaa

arvoisa puhemies

akaan penttilä lääkärinä ansiokkaasti arvioi äsken sitä puheenvuorossaan miten lääkärit voivat ennestään tuntemattomien ihmisten osalta tehdä arvioita siitä sopivatko he aseenkantajiksi ja aseenkäyttäjiksi vai eivät

esimerkiksi suomenlahden eteläpuolella oleva naapurimaamme on erittäin pitkän kukonaskeleen verran edellä meitä nimenomaan terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisessä

täällä on monessa yhteydessä korostettu tätä uutta lainsäädäntöä mutta nyt jo nykylainsäädännön voimassa ollessa tällä hetkellä on tilanne se että lääkärit ovat aivan ihmeissään kun heille tulee tämmöisiä tiedusteluja että heidän pitäisi tehdä arvio siitä onko kyseinen asiakas potilas jää onko hän onko hän onko hän

ryhmille soveltuva aseen kantamiseen vai ei

lääkärit ovat aivan ihmeissään jo nykylainsäädännön voimassa ollessa

perustuslaissa todetaan yksiselitteisesti että lainsäädännön pitää olla täsmällistä ja tarkkarajaista

minun mielestäni nyt tällä tarkastelulla mikä on ollut mahdollista tämän postilain osalta tehdä tämä postilaki ei nyt täytä tätä perustuslain edellyttämää vaatimusta tarkkarajaisuudesta ja täsmällisyydestä

arvoisa herra puhemies

tämä jättää kyllä erittäin paljon valtioneuvostolle harkintavaltaa ja kuten me tiedämme niin valtioneuvosto ei aina käytä sitä harkintavaltaa viisaasti

sopiiko puhemiehelle että tässä samalla esittelen myöskin ulkopoliittisen instituutin ja valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset

suhtaudun äärimmäisen suurella varauksella tämän mietinnön hyväksymiseen

arvoisa puhemies

tämä näkyi erityisesti kanslian toimintamenoissa

nyt ei muutenkaan ole ensi vuonna ei oikeastaan seuraavanakaan vuonna vielä mikään leikkausten aika vaan sitten kun tukijärjestelmä muuttuu vasta siinä vaiheessa voidaan arvioida tukien kohdentamista uudelleen

tämän hankkeen tavoitteeksi asetettiin se että valtiopäivien asiat ja asiakirjat käsiteltäisiin jatkossa yhteisellä järjestelmällä

tilintarkastajat ovat vuoden aikana hyvin tiiviisti seuranneet peruskorjauksen etenemistä ja halunneet kartoittaa osaltaan hankkeen toiminnallisia taloudellisia ympäristöllisiä ja vastuusuhderiskejä

liikennepolitiikassa on ihan lähiaikoinakin tehty myöskin virheitä ja yksi on se että on pantu alkuun tämmöinen pisara radan suunnittelu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusvirasto on henkilötyövuosien vähennyksistä huolimatta onnistunut tehostamaan toimintaansa

se on ihan varmaa ja kaikki jotka ovat silmät ja korvat avoimina liikkuneet tässä viime aikoina tietävät että ne perimmäiset ongelmat ovat ihan jossain muualla kuin metsästyksessä taikka aseisiin liittyvien harrastusten parissa

ihan samalla tavalla kuin tässä aiemmin puhuttiin niistä ongelmista mitkä liittyvät lääkärien mahdollisuuksiin arvioida aseluvan hakijoita ongelmia tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan esimerkiksi riistanhoitoyhdistyksen mahdollisuus arvioida aselupien hakijoita heidän mahdollisuuksiaan menestyksellisesti harrastaa ja menestyksellisesti myöskin käyttää sitä asetta

myös ulkopoliittisen instituutin osalta peruskirjanpito ja sisäinen valvonta ovat kunnossa

tilinpäätös on asianmukaisesti laadittu

toisaalta upin suurin ongelma koskee sen talous ja palkkahallinnon hoitoa valtion palvelukeskuksessa palkeissa

on selvää että kun yhdessä riistanhoitoyhdistyksessä voi olla jäseniä enemmän kuin tuhat niin ei riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja millään henkilökohtaisesti tunne kaikkia jäseniä ei edes niin että riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsenet voisivat yhdessä arvioida kaikkien yli tuhannen jäsenensä kykyä ja vielä niin että kun elämässä tapahtuu muutoksia ja ihmisten mahdollisuuksissa selviytyä tapahtuu muutoksia riistanhoitoyhdistyksen johdon pitäisi olla joka hetki hereillä ja pystyä arvioimaan myöskin näitten muutosten jälkeen ihmisten mahdollisuuksia aseluvan saamiseen

lopuksi haluan kiittää tilintarkastajia tilintarkastajakollegoja edustajia tuupaista ja piiraista sekä tilintarkastusyhteisö kpmgn leif forsbergiä paneutumisesta tähän vastuulliseen tehtävään

uskottava puolustus on meille suomalaisille ollut aina tärkeä

lausuntonamme esitämme että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot eduskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

keskustelu on päättynyt

asia lähetetään tarkastusvaliokunta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina kahdeskymmenesneljäs viidettä kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista to

kiitos valiokunnan puheenjohtaja kerolalle uurastuksesta yksityisten sairaankuljetusyritysten aseman varmistamiseksi

kerola juuri luki meille niin tästä kyllä jää pikkaisen semmoinen valju tunne että miten siellä sairaanhoitopiireissä jotka ovat aika isoja taloja niin ne miten siellä sairaanhoitopiireissä sitten otetaan huomioon nämä pienet yrittäjät

eivät heidän mahdollisuutensa kilpailla esimerkiksi pelastuslaitoksen kanssa semmoisilla paikkakunnilla missä pelastuslaitoksella on valtavan isot resurssit välttämättä ole kovin hyvät nimenomaan kun nyt tapahtuu muutos kun kunta ei enää ole tässä mukana tekemässä päätöksiä vaan kaikki päätöksenteko siirtyy sairaanhoitopiirille

siksi on hyvä että tästä asiasta on nostettu iso kysymys valiokunnassa ja hyvä että täällä eduskunnassa tämä keskustellaan myöskin niin auki että asiaa varmasti seurataan

tästä seurannasta vielä kysyisin kun on näin valtavan merkittävästä uudistuksesta kysymys kuin nyt tämä koko lakiuudistus on

kuten tässä keskustelussa jo useita kertoja on tullut esille niin itse tämä laki ja tämä lakiuudistus sen enempää kuin nykyinenkään kemera laki ei sinänsä lisää energiapuun liikkumista metsästä sinne polttolaitokselle ei vaan vasta se rahoitus

tärkeää on se miten se rahoitus nyt turvataan ettei tässä nyt vaan pääsisi käymään niin että maaliskuussa on rahat loppu ja valtioneuvosto sitten asetuksella määrää että loppuvuonna ei sitten näitä tukia enää myönnetä eli hakkuut loppuvat kesken vuoden

sen takia lakiin pitää saada kirjaukset tämän tuen pysyvyydestä ja siitä että niiden rahojen pitää tulla varsinkin kun tässä on nyt se tilanne että tuensaajien piiri laajenee huomattavasti nykyisestä

nykyisinhän tämän nykyisen voimassa olevan lain mukaan tuensaajia ovat vain yksityismetsänomistajat

kun tästä nyt on keskusteltu esimerkiksi metsähallituksen osalta niin oli muuten hallituspuolueen edustajalta pekka vilkunalta erittäin voimakas kannanotto että hän ei tule hyväksymään tätä lakia täällä eduskunnassa mikäli metsähallitus on tuensaajien piirissä